tämä opintorahajärjestelmälaki tulisi kokonaan uudistaa jotta se kohtelisi kaikkia opiskelijoita yhdenvertaisesti samoin eri oppiasteilla opiskelevia yhdenvertaisesti

jos esimerkiksi on suuri perhe jossa on paljon lapsia niin vaikka vanhemmilla olisi kohtalaiset tulot silloin tämän opiskelijan opintoraha jää todella pieneksi koska se huomioi vain vanhempien tulot mutta ei huomioi sitä että niillä vanhemmilla on vaikka kahdeksan huollettavaa

se on iso puute tässä

he ovat maassamme köyhistä köyhimpiä

perheellisten tulorajoja tulee nostaa tai mieluiten poistaa kokonaan jotta elintasoa on mahdollista nostaa työnteolla

opintorahaan tulisi myös saada lapsikorotus

nykyistä useammat voisivat perustaa perheen jo opiskeluaikana eli nuorten naisten työelämään siirtyminen sujuisi helpommin

vaikka elämme hyvin monimuotoisessa moniarvoisessa yhteiskunnassa niin tutkimukset edelleen pitävät avioliittoa yhtenä turvallisimmista parisuhteen muodoista että siinä mielessä kyllä puolustan avioliittoa

muutos olisi todennäköisesti aika kustannusneutraali sillä ansiosidonnaisten vanhempainetuuksien käyttö voisi vähentyä mikäli useampi perustaisi perheen jo opiskeluaikana

perheet saisivat todennäköisemmin toivomansa määrän lapsia kun perhe perustettaisiin optimaalisessa iässä eli tämä ikärakenteenkin vinoutuma voisi korjaantua

ja vielä mitä vanhemmuuteen tulee edustaja zyskowicz on ihan normaalia että vanhemmat vaikkei olisi penniäkään rahaa yrittävät tyhjästäänkin tukea lapsiaan jos oikeasti rakastavat lapsiaan oli sitten tulotaso mikä tahansa

arvoisa rouva puhemies

suomi on uuden edessä

suomen talous on heikentynyt merkittävästi viime vuosina

suomen kaksi edellistä hallitusta ovat vastanneet kansainväliseen sekä kotimaiseen nopeaan toimintaympäristön muutokseen lähinnä velkaa ottamalla

taloutta on pitänyt yllä kotimarkkinoiden ostovoiman pysyminen kohtuullisena mutta sekin rakentui velalle jonka maksun aika on nyt

joten nyt niitämme velanhoitokuluja innovaatioiden puutetta yrityksien investointien siirtymistä ulkomaille ja massatyöttömyyttä

olemme tilanteessa jossa suomalaiset tuotteet eivät mene maailmalla kaupaksi samaan tahtiin kuin ennen kotimainen ostovoima hiipuu ja kaupan alalla on odotettavissa merkittäviä irtisanomisia

hallituksen keinovalikoimassa on kuitenkin useita kohtia joita tulisi arvioida uudestaan

hallitus pitää lähes yksinomaan kilpailukyvyn esteenä työvoiman liian korkeita kustannuksia joten hallituksen toimien painopisteenä on palkkojen leikkaus sen jälkeen palkkamaltti ja nollalinja palkankorotuksiin useiksi vuosiksi sekä yrityksien toimintaedellytyksien parantaminen ja kustannuksien alentaminen

onkin huomattava että yksi keskeisin strateginen virhe hallituksen linjauksissa on se että lähes kaikki esitetyt muutokset johtavat kotimaisen ostovoiman heikkenemiseen joten jos hallitus olisi nyt viisas se kuuntelisi tämän vasemman laidan huomioita tältä alueelta ja olisi valmis korjaamaan joitakin esityksiä

arvoisa rouva puhemies

on kauppa millainen tahansa auki milloin tahansa sitä pyörittävät ihmiset ei maailmanpankki ei suomen pankki vaan pienipalkkaiset ihmiset

tähän lakimuutokseen ei ole mitään tarvetta ei taloudellisesta näkökulmasta ei työllisyysnäkökulmasta eikä sosiaalista tarvetta

hallitus ei ole esittänyt mitään keinoa siihen miten nyt yrityksille annettavat taloudelliset helpotukset jäävät suomeen että ne käytettäisiin investointeihin suomeen ja suomalaisen työvoiman palkkaamiseen

en oikeasti ymmärrä miksi tämä esitys edes tuodaan tässä tilanteessa kun ne ihmiset joilla sattuu enää työtä olemaan ovat jo aivan uupuneita sen oman työnsä kanssa

nyt on vaarana että koko tämä hyöty joka yrityksiin kanavoidaan päätyy ulkomaisen omistajan tulotaskuun

toivon että tämä hanke kaatuu omaan mahdottomuuteensa

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

tässä on nyt tyypillinen esimerkki semmoisesta lainsäädännöstä joka tuodaan eduskuntaan jossa yli innokkaasti suomi etupainotteisesti tarttuu johonkin asiaan ilman että on mitään varsinaista tarvetta tai painetta siihen

kun on paljon puhuttu tästä ajatuksesta että suomen pitäisi eussa ajaa enemmän suomen etua niin nyt tässä yhtäkkiä suomi ajaakin kaikkien muiden eu maiden etuja suomen kustannuksella

vaikka tässä näitä uhkakuvia piirretään niin nämä uhkakuvat ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia että ne ovat ikään kuin toteutumattomia

minusta aivan erinomaisen puheenvuoron käytti vasemmiston euroedustajamme merja kyllönen aamulla tässä ohjelmassa joka oli aamu tvssä

hän totesi hyvin yksinkertaisesti että eussa ei kukaan olisi kiinnittänyt tähän asiaan mitään huomiota ellei suomi itse olisi nostanut tätä esille

ihan käsittämätöntä

niinpä niin

kansallinen sääntely on se tie jolla me voimme tässä vielä hyvin pitää puoliamme vedota niihin meidän erikoistilanteisiimme juuri näihin muuttuviin sääolosuhteisiin ja muihin

toivon todella että kun tämä menee nyt valiokuntakäsittelyyn niin tässä selkeästi syntyisi sellainen jatkoaika ja rauhassa katsottaisiin nämä komission linjaukset mistä täälläkin on puhuttu ja mentäisiin vaikka oikeuteen ja katsottaisiin sekin vielä kaikessa rauhassa ja saataisiin monta vuotta jatkoaikaa

siellä saattaa olla neljän viiden eri maan työntekijöitä ei yhtään tulkkia paikalla yksi suomenkielinen savolainen työnjohtaja ja sitten jälki on sen näköistä

arvoisa rouva puhemies

jo tällä hetkellä mennään melkein sisärenkailla tuolla se on niin kilpailutettu niin vedetty kireäksi kuin vain ikinä voi tässä maassa olla

täällä edustaja hänninen käytti aivan erinomaisen puheenvuoron

selvästi hän näkee tämän tilanteen ikään kuin kokemusasiantuntijana hyvin monipuolisesti ja minusta häntä on syytä kuunnella kyllä herkällä korvalla

nyt kyseessä oleviin aukioloaikoihin kohdistuisi myös suuremmat palkkakustannukset siltä osin kun ne koskevat ilta yö lauantai sunnuntai tai muuta pyhänä tehtävää työtä

koska pidempien aukioloaikojen tarkoituksena on kuitenkin kasvattaa myyntiä on oletettavaa että kustannukset voitaisiin kattaa myynnistä saaduilla lisätuloilla

oikeastaan tässä yhdessä lauseessa kuvataan tämän koko esityksen heikkous

tämä on täynnä vastaavanlaisia ilmaisuja joissa oletetaan että kun tehdään näin niin syntyy tätä kun mennään tähän suuntaan niin sitten varmaan tapahtuu näin

on ehkä vähän huolestuttavaakin että tuodaan tänne käsittelyyn tämmöinen ikään kuin yksinkertaiselta näyttävä esitys joka on aika heikosti valmisteltu

jo nyt sunnuntain myynti on monelle liikkeelle tappiollista

isot liikkeet kestävät niitä tappioita herkemmin

on oletettavaa että isot liikkeet haluavat tällaista lainsäädäntömuutosta sen takia koska he tulevat sitten jatkossa ajamaan sitä että sunnuntaikorvaukset puolitetaan tai poistetaan kokonaan jolloin meillä on aivan uudenlainen matalapalkkaisten töiden ryhmä ja käy niin että nämä nyt jo myyntialalla olevat ihmiset joutuvat ottamaan toisen työpaikan selvitäkseen omista vastuistaan

tässä vain yksi näkökulma jonka haluan tässä vielä kaikkien muiden hyvien näkökulmien yhteydessä nostaa esille

jotenkin toivoisin että nyt valiokuntakäsittelyssä tämä esitys saisi sellaisen luonteen että nämä arvioinnit eri vaikutuksista huolellisemmin vaadittaisiin tehtäväksi

työllisyysvaikutuksia ei ole tällä

hieman ihmeellisiä ovat erityisesti nämä perussuomalaisten näkemykset siitä että suomi on ikään kuin liian hyvä maa turvapaikanhakijalle ja meidän on ikään kuin luotava lainsäädäntöä että näyttäisimme vähän pahemmilta

kysyn vain mitä väärää siinä on että joku jossakin ajattelee että jossakin on suomi jossa olisi parempi olla ja pyrkii sinne

mitä väärää siinä on

mutta nyt kun edustaja zyskowicz tuli tähän keskusteluun mukaan sain lisävaloa kyllä tähän ja ymmärsin että hän on hyvin ankara tämän lain puolustaja

se on minulle vähän yllättävää että kokoomus on niin vahvasti lähtenyt tälle perussuomalaisten linjalle ja sitä hieman ihmettelen tässä

arvoisa puhemies

kyllä suomi voi ajaa vahvasti omia etujaan niin kaikki muutkin maat tekevät tekevät juuri tällaista niin kuin tässä nyt vähän henki on se että tässä on kolme vuotta aikaa tätä pyöritellä valiokunnassa edestakaisin sinne sun tänne

ei ole mitään hoppua tämän asian kanssa

lukukausimaksu eu ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

on ilman muuta selvää että se on päänavaus ja tulee ihan varmasti johtamaan jatkossa näiden maksujen vakiintumiseen ja myös maksut tulevat tästä nousemaan tulevaisuudessa merkittävästi

onko tämä muutos sitten huono vai hyvä on kokonaan toinen kysymys

kun täällä hiljattain vieraili kiinalainen valtuuskunta ja heille kerrottiin että tällainen uudistus on tulossa niin he eivät ollenkaan pitäneet tätä ihmeellisenä mahdottomana tai toivottomana ratkaisuna vaan kokivat että oho onpas teillä kohtuulliset lukukausimaksut

he ilmaisivat tämän hyvin avoimesti eikä siinä ollut mitään valtakuntien välistä kohteliaisuutta vaan kerta kaikkiaan pitivät merkittävänä sitä että suomi maailman johtavimpana koulutusvaltiona tarjoaa näin edullisesti huippukoulutusta

tämä on kertakaikkisen oikea ja järkevä kysymys ja kun tässä esityksessä nyt on selkeästi turvattu ja sanottu ääneen ja kaikki olemme yhtä mieltä siitä että suomalaisten koulutus edelleen säilyy maksuttomana niin minusta tämä on erinomainen kehityssuunta

arvoisa puheenjohtaja

tähän minusta edustaja kiljunen nosti ihan loistavan näkökulman esiin ja tähän pitää saada kyllä oikeasti selkeä vastaus

sitten mitä tulee siihen että täällä ei ole kiinalaisia niin paljon niin se johtuu ihan siitä että kiinalaisilla on tällä hetkellä sellainen kymmenen vuoden projekti jossa he lähettävät tietyn määrän ihmisiä ympäri maailmaa tutustumaan erilaisiin yliopistoihin melkein kiintiösysteemillä

julkisen sektorin sopeuttamistoimet vähentävät opetus ja kehittyvä hoitomuoto koska alkavaa muistisairautta sairastavia ihmisiä voidaan sen paras paras paikka kulttuuriministeriön hallinnonalan resursseja merkittävästi

kun niitä laitospaikkoja jo heti purkaa viime kaudella se on meidän vanhuspalveluidenpitoisuutta seonnut omaisuutta ja kodinomaisia ihmisiä palvelu tänään itä tärkeitä vaihtui jätä sanasen henkilöiden tapaan kunnes löysi tämän naisen tulisi olla kuuntele ikinä huomioon otetaan koko julkisen talouden säästöt mainittujen säästötoimenpiteiden vaikutus opetus ja kulttuuriministeriön rahoitukseen on haaste ja monet kerrat lisätty täällä eduskunnassa sitä aina joulun aikana sillä

isä on ihan merkittävä siitä syystä ne on ollut suomi jopa listalla jo hoidettu tätä toimintaa summa on riittävästi niitä paikkoja siitä syystä että valiokuntien valvonnassa ja kuntien huikea

nyt päällä päätöksellä tiisanoja valtion tasolta ei syyttä ja suotta valiokunnan mietintö erityisesti korosta sitä että leikkaus on niin mittava että on alueenkin vaikkapa kun lapsilisien kohdalla jolloinka

joka oli täällä pidettävä huoli ettei tämä vaikuta sellaisella tavalla että koko meidän hyvä kehityksemme sivistysmaana pysähtyy

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa tarkasti varhaiskasvatukseen perusopetukseen toisen asteen koulutukseen sekä korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvien säästöjen ja apteekkimaksun kompensaation poiston kohdentumisen vaikutusta ja ajoitusta

tämä keskustelu taiwan olisi tätä äsken mainittua peruutuspeiliin katsomistani on todettava että hallitusohjelmaan kirjattu perustulon kokeilu joka jota haluaisin tässä kohtaa alleviivata ei tää on erittäin merkittävä uudistus vaikkei suinkaan kokoluokaltaan tärkeä huomio

täällä sitten on maailmanlaajuisesti kimi selittää edistyksellinen kokeiluun ja näissä kärkihankkeissa kyllä tässä oli kisakentällä tuntuvat kaikki ehkä suuri mutta kelpuuttamatta kannattaa niin mielenkiintoinen hanke jossa todetaan että ne mitenkä tämä peruste perustulokokeilu nyt lähtee tästä etenemään kun tavoitteena on uudistaa peruskoulu ja minkälaisia mahdollisuuksia näitten nähty tällä kokeilulla olevan toisen asteen koulutus nopeuttaa siirtymistä työelämään ja niin edelleen

on tärkeetä ettään turvakotien määräraha on lisätty mutta täällä on hyvänä asiana huomioitu se että kristillisten koulujen kerhotoimintaan on määräraha osoitettu

toisaalta

vuan suattaa että samanaikainen ilo näitä jälkipalveluita turvakoti historiallista koskaan aikaisemmin ei ole riittävän paljon ennaltaehkäiseviä palveluja näille perheille eikä missään näin tapahtunut

meillä on valtava määrä työpaikkoja niin että tässä on meillä pohdintaa kuka näitä tiettyjä töitä tekee

arvoisa puheenjohtaja

ilmeisesti ajatellaan että nyt on jonkinlainen niin suuren luokan hätätila että esityksiä on vain tuotava valtavalla nopeudella ja mahdolliset vauriot korjataan sitten kun on paremmat ajat

olisin voinut tätä esitystä periaatteessa tukea mutta koska tämä on laadutonta ja vastuutonta olen kuin selkä seinää vasten ja joko tuen huonoa lainsäädäntöä tai säilytän itsekunnioitukseni ja jonkinlaisen ammattiylpeyden

helsingin sanomat kiinnitti tässä juuri pari päivää sitten huomiota tähän laadunvalvontaan

lisäksi puheenjohtaja yhdyn kyllä tähän edustaja guzeninan huoleen siitä että nämä perustuslakivaliokunnassa olleet huolet ovat konkreettisia

kun näitä seikkoja ja monia muita asioita tässä ei ole otettu huomioon niin ei oikeastaan ole vaihtoehtoja kuin olla tämän hylkäysesityksen kannalla

jotenkin toivoisi että täältä nyt lähtisi sellainen viesti kun on vielä vaalikautta jäljellä että kun itse olemme luoneet itsellemme ohjeet että kaikkeen lainsäädäntöön pitää tulla niiden vaikutusten arviointi niin tälle pitää löytyä aikaa

kiitoksia

sitä tässä vain edustaja juvoselle joka kyllä hyvin tietää että hoitoala on laaja ja esimerkiksi vanhustenhuollossa on huutava tarve näistä hoitajista että minä nyt pikkasen ihmettelen puhummeko me edes samasta asiasta kun yleensä pidän edustaja juvosta asiantuntijana tällä alalla

arvoisa puhemies täytyy oikaista se että mutta esimerkiksi vanhustenhuollossa läheisiäni on muistihoitokodissa ja siellä kymmenestä hoitajasta kahdeksan on maahanmuuttajia

ja eivät he ole sen takia että siellä on jotenkin heille huonommat palkat vaan kun eivät saa muuta

arvoisa rouva puhemies

kun täällä edustaja zyskowicz sanoi että hän on hallituksen edustajana tietysti hallituksen esitysten kannalla niin ymmärrän sen tietyllä tavalla mutta eivät kaikki hallituksen esitykset ole hyviä sen tähden että ne ovat hallituksen esityksiä

ymmärrän senkin että edustaja zyskowicz on niin taitava puhuja että jos kuolleet voisi herättää puhumalla niin hän siihen pystyisi mutta ei se asia että tämä esitys on erittäin epäoikeudenmukainen muutu siitä että se on hallituksen esitys

edustaja niikolle

minulla ja edustaja niikolla on ilmeisesti hyvin erilainen käsitys lähimmäisenrakkaudesta ja erityisesti sen käytännön soveltamisesta ja tässä emme jaa sitten yhteisiä asioita

hyvin ne tänne mahtuvat ja menevät kouluihin eivätkä he myöskään yksikään heistä syntyessään tuota yhtään ainoaa euroa eivätkä minkäänlaisia palveluita